yritysten kannalta saavutettavuus on kaikkein tärkeintä menestyksen tuloksellisen toiminnan investointien ja yrityksen talouden näkökulmasta ja siihen valtion on luotava riittävät kannusteet ja riittävät perusteet jotta yritystoiminta voi sitten oman osuutensa yhteiskunnallisesta rakentamisesta tehdä

siksi tervehdin kyllä mielihyvällä sitä että maailman johtajat presidentti obama kärkijoukoissa ovat vaatineet uudenlaista otetta finanssivalvontaan

vielä yksi tärkeä asia joka liittyy näihin sähköisiin palveluihin ja niiden edistämiseen ja kehittämiseen on se että me pystymme tällä tavoin saamaan ajantasaista metsätietoa

puhemies

on erittäin hyvä puuntuotannon kestävyyden kannalta että kemera rahoja lisätään mutta kemera varojen tason olisi oltava sillä tasolla että se pitkäjänteinen toiminta jota tämä ala tarvitsee olisi mahdollista

sitä me tarvitsemme ehdottomasti luotettavuutta sinne suuntaan

se on oleellisen tärkeää jotta me pystymme hoitamaan metsiämme hyvin tehokkaasti ja tarpeen mukaan ja juuri sen vuoksi mikä tuli myöskin esille aikaisemmissa puheenvuoroissa että metsäteollisuudelle raaka ainetta löytyy

se on se päällimmäinen asia ei se että me täällä kotimaassa entisestään valvontaa lisäämme vaan se että pidämme sen täällä edelleenkin hyvässä mallissa

samoin pienpuun energiatuki johon nyt siirrytään haketuksen osalta on erittäin hyvä ja se laki pitää meidän eteenpäin viedä esitetyllä tavalla

niin kuin täällä on todettu suomessa on käytännössä kaksi omaa pankkiryhmittymää ja sen vuoksi meidän kansallisistakin eduistamme lähtien on järkevää ja tarpeellista että näin toimitaan

silloin kun metsänomistajat tietävät ajantasaisella tiedolla mitä heidän metsässään on ja mitä siellä pitää tehdä se myös edesauttaa sitä että metsät hoidetaan hyvin ja niitä myös hakataan sen mukaan mitä kestävässä hakkuumääritelmässä on annettu

on hyvä että tämä poronhoitajien sijaisapujärjestelmä palaa jälleen mahdollisuudeksi siitä kiitokset hallitukselle

ei ole yhdentekevää minkälainen energiahuolto sähköinen tiedonvälitys ja muu tiedonvälitys elintarviketalous ja elintarviketuotanto puolustusmateriaalituotanto meillä tässä maassa on

kaiken kaikkiaan tässä sähköisessä palvelussa pitää mennä harppauksin eteenpäin myöskin muilla aloilla ja minusta tämä näyttää nyt aika hyvin tietä siihen miten pitää toimia

tämä ei mielestäni riitä vaan meidän tarvitsee ne loputkin purkaa sieltä pois koska kuka lajittelee ja ketkä saavat ne tukioikeudet ja ketkä eivät

mainitsitte esit telypuheenvuorossannekin sen että pitää ottaa huomioon eun valtiontukisuuntaviivat siis eun valtiontukisuuntaviivat suoraan sosiaalipolitiikassa

näistä kyseisistä asioista pitää pitää huolta

siinä mielessä meidän politiikkamme laajemminkin pitää olla sellaista että näillä äsken luetelluilla aloilla kannattavuus toimintaedellytykset muutenkin ja sitten se toimintaympäristö jolle nämä alat rakentuvat on senkaltainen että sinne syntyy kotimaista suomalaisten omistamaa yritystoimintaa joka samalla työllistää ja pitää aluetalouksia kunnossa ja huolehtii siitä tärkeästä osatekijästä niin että kaikissa tilanteissa meillä on myöskin mahdollisuus säilyttää huoltovarmuuden näkökulmasta tilanne omissa käsissämme niin pitkälle kuin se ikinä mahdollista vain suinkin on

kaikki muut tieluokat vievät rahaa yksityistiet tuovat rahaa

metsälainsäädännön yhdenmukaisuuden takia sekä metsätuholain että metsälain rangaistussäännöksissä tulisi edellyttää samantasoista syyksiluettavuuden astetta elikkä tässäkin on se johdonmukaisuus että aina tiedetään kaikilta osin ja toimijoiden taholla mitä seuraa mistäkin

siitä huolimatta valtiolla ja tällä hallituksella on otsaa ja kanttia mennä vähentämään käytännössä leikkaamaan kokonaan nuo yksityistiemäärärahat pois

pidän tätä aivan käsittämättömänä

eu tulee puuttumaan meidän sosiaalipolitiikkaamme joka ei ole eun yhteistä politiikkaa

siitä ajattelin että hän sitä ajatellen että samaan aikaan hallituksella itsellään on erittäin vahva ja voimakas tahtotila biotalouden kehittämiseen ja sen edistämiseen ja siihen syntyvien työpaikkojen haluamiseen ja sitten viedään pois niitä perusedellytyksiä kun tienpitoa heikennetään

hallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on kohentaa julkisen talouden vajetta parantaa taloutta ja tehdä se kuntarakenneuudistuksella

en ymmärrä lainkaan miksi on annettu yhtään narua tuolla eun suunnassa tälle asialle vai onko tarkoitus se että laajemminkin sosiaalipolitiikkaa aletaan määritellä tuolla euroopan unionin tasolla

no kun on asetettu näin vahva ylevä tavoite niin ensimmäinen asia jonka siellä pitäisi olla on se paljonko se hyöty tästä on montako miljardia tästä milläkin vuosiluvulla hyötyä tulee

pidän tätä erittäin huonona esimerkkinä varoittavana esimerkkinä siitä että eu alkaa puuttumaan myös sellaisiin asioihin jotka eivät yhteisen politiikan piiriin kuulu

siksi olen tehnyt itsekin näistä paikallisteistä muutamia talousarvioaloitteita ja samaan hengenvetoon totean että myöskin näiden hankkeiden toteuttamistapoja varsinkin pienten hankkeiden toteuttamistapoja on syytä arvioida uudelleen

on erittäin helppoa torpedoida tältä osin meidän energiahuoltoamme ja siksi kotimaiset energiaratkaisut ovat äärimmäisen tärkeitä että niitä kaikella tavalla edistetään

tähän toivoisin ministeriltä vastausta

no kun pieniä kuntia ja keskikokoisia kuntia nyt sitten ollaan yhdistämässä pakolla niin näissä kunnissa useimmiten palvelutuotanto on tehokkaampaa kuin suuremmissa kustannukset ovat yksikköä kohden pienempiä

myöskin äskenkin puheenvuorossa esille tullut puolustusmateriaaliteollisuus on tällä hetkellä tilanteessa joka ei mielestäni turvallisuuspolitiikan näkökulmasta ole sellaisella tasolla millä sen pitäisi olla

miten voi olla että valtiolle ja veronmaksajille tulee halvemmaksi ketjuttaa kuin antaa se tehtäväksi suoraan jollekin pienemmälle yritykselle joka tekisi sen sillä samalla hinnalla millä se siellä neljäntenä tai viidentenä urakointiketjussa oleva sitten loppujen lopuksi kuitenkin sen käytännön työn tekee

aluksi kannatan edustaja tiilikaisen tekemää ehdotusta päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodosta ja sitä vaihtoehtoa jonka hän tuossa ryhmäpuheenvuorossaan esille toi

samoin myöskin meidän tulkintamme vaikkapa kilpailulainsäädännöstä taikka hankintalaista eivät voi olla sellaisia että ne estävät meidän elintärkeiden ja meidän turvallisuutemme kannalta välttämättömien toimintojen ja hankintojen ylläpitämistä suomalaisilta toimijoilta

eli vähintä mitä nyt voisi tehdä olisi se että hallitus toisi selvät laskelmat luvut esille kuinka paljon tästä hyötyä on ja millä aikavälillä ne tavoitteet toteutuvat mitä hallitus on itselleen asettanut

jokainen näistä ketjun osista ottaa oman siivunsa siitä ja se tulee tällä nykyisellä järjestelmällä paljon kalliimmaksi kuin se että se annettaisiin suoraan pienempien yritysten tehtäväksi

arvoisa puhemies

täällä on tässä keskustelussa aivan kuin uutena asiana kerrottu valtiontalouden tasapainottamistarpeet mutta hyvät kollegat ne olivat tiedossa jo hyvissä ajoin ennen vaaleja niistä keskusteltiin vaaleissa ja jokainen puolue sai tuoda oman vaihtoehtonsa esille niin myöskin keskusta

samoin elintarvikkeiden osalta meillä ollaan menossa jatkuvasti siihen suuntaan että meillä elintarvikkeiden omavaraisuusaste heikkenee tuonti kasvaa

toinen iso asia on se että nyt se infra oy olisi vihdoin viimein perustettava näiden suurten hankkeiden osalta ja sillä tavalla selkeästi laitettava nuo isot hankkeet taseeseen valtion taseeseen eikä vuosittaiseen budjetointimenetelmään jolla me sekä teemme siitä rahoituksellisesti ongelman että myöskin korostamme sen lyhytjänteisyyttä

se ei voi olla meidän kansantaloutemme vaihtotaseemme kannalta järkevää mutta ei se ole myöskään meidän huoltovarmuutemme kannalta järkevää jotenka siinäkin mielessä politiikalla on väliä

siksi tuo äskeinen keskustelu siitä että valtiontalous tarvitsee tasapainottamista on tietenkin täysin välttämätön ja siihen me kaikki voimme yhtyä

puhemies

lopuksi vielä yleiseen asevelvollisuuteen ja siihen liittyvään mielipiteeseen

se tulee jokaisessa tilanteessa mielestäni säilyttää sillä yleisellä asevelvollisuudella olkoon meidän puolustusjärjestelmämme minkälainen tahansa on niin paljon myös muita ulottuvuuksia kuin pelkästään se puolustuksellinen ulottuvuus

toinen on savonlinnan liikennejärjestelyt jotka tässä budjetissa ovat kaikilta muilta osin paitsi että hallitus tällä esityksellä katkaisee savonlinnasta rautatien

keskustan resepti talouden tasapainottamiseksi muodostui tehokkuuden parantamisesta pääsi yöllisistä arveli että se tasapuolisesti kohdistetuista veroleikkauksista ja veronkorotuksista sekä talouden kasvuedellytysten parantamisesta kaikkialla maassa ja viimeinen asia mihin se perustui oli se että ohjelma jolla talous tasapainotetaan on vähintään kahden vaalikauden mittainen

ihan yhteiskunnallisistakin syistä myös siltä osin yleisen asevelvollisuuden tulee jatkossakin olla pääsääntö ja se pitää säilyttää

siksi on perusteltua että tuo savonlinnan liikennejärjestelyjen kolmas vaihe toteutetaan niin että tuo rautatiesilta sinne myöskin tehdään ettei rautatie katkea

tuo yhteysväli on ollut meillä selonteossa mukana mutta tämän vaalikauden budjeteissa siitä ei ole näkynyt jälkeäkään

meillä ymmärretään että valtiontalouden menoleikkaukset kohdistuvat aina heikommassa taloudellisessa asemassa oleviin palveluiden käyttäjiin työntekijöihin ja yrittäjiin

näin siksi että valtiontalouden rahoitusmekanismit on luotu tukemaan niitä hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ja toimia jotka eivät pelkästään kvartaalikapitalismin ehdoilla menesty ja tätä paluuta menneisyyteen me emme halua

äskeisessä puheenvuorossa ja monessa muussakin tämän päivän puheenvuorossa kuntauudistuksesta on haluttu oppositiota mukaan ja kaikkia mukaan tähän kuntauudistukseen

toisin kuin nyt aloittava hallitus ohjelmassaan linjaa keskusta on aina ollut valmis sitoutumaan koko suomen kehittämiseen

keskusta laittoi alulle paras hankkeen joka oli siihen mennessä kaikkien aikojen järjestelmien palveluiden uudistamishanke joka lähti ja on edelleenkin hyvässä vauhdissa lukuun ottamatta sitä epäselvyyttä ja epätietoisuutta joka tällä hetkellä tämän nykyisen hallituksen kuntauudistuksen osalta kuntien päätöksentekoa on sekoittanut

keskusta kertoi olevansa valmis jatkamaan koko suomen voimavarojen hyödyntämistä ja siihen perustuvaa vahvaa elinkeinopolitiikkaa mutta vaalitulos sekä perussuomalaisten kieltäytyminen vastuunkannosta ja siten myös maaseudun asioiden hoitamisesta jätti varsinkin maaseudun kohtalon tämän pääministeri kataisen sosialistihallituksen käsiin

tämä on oikeudenmukaisuuskysymys siihen nähden että kun työpaikat syntyvät pieneen ja keskisuureen yritystoimintaan ja hallitus on yhteisöveroa alentanut merkittävästi tällä kompensoitaisiin tätä ja tuotaisiin eri yritysmuodot vähän lähemmäs toisiaan olevaan verokohteluun

siksi että siinä on lähdetty rakenteet edellä päin ja niin kuin tämänkin päivän debatissa varsin selvästi kävi esille osa hallituspuolueista on edelleenkin sitä mieltä että se onkin oikea järjestys elikkä ensin pitää määritellä rakenteet piirtää kartat piirtää rajat ja sen jälkeen vasta mietitään mitä niiden rajojen sisäpuolella tekee

kolmas asia puhemies ja viimeinen on se että energiaveroissa on päästävä siihen että meidän omat energiavaramme raaka aineemme erityisesti turve ja puu korvaavat kivihiiltä eikä niin kuin nyt on tapahtunut

no jos hallituksen kirjaukset toteutuvat suomalaisilla on sama palvelutaso postinumerosta riippumatta mutta palveluiden saavutettavuudessa on vähintäänkin kymmenien jopa satojen kilometrien ero

siksi on oleellista se niin kuin keskusta on koko ajan ollut sitä mieltä että uudistustoimenpiteitä pitää tehdä ja niin päin että palvelut tulevat edellä päin ja hallinto tukee palveluita eikä päinvastoin niin kuin nyt ollaan viemässä eteenpäin tätä uudistusta

tämä ei ole ympäristösyistä perusteltua eikä tämä ole työllisyys ja taloussyistä perusteltua ja siksi kannatan voimakkaasti että tämä keskustan esittämää talous arvio

samoin hinta jonka kukin suomalainen näistä lakisääteisistä palveluista maksaa on todellakin sen jälkeen riippuvainen postinumerosta toisin kuin annettiin ymmärtää

kiitoksia yhtä lepälle jää näin keskustelu on päättynyt talousarvioaloitteet yhdestä viiteensataankolmeenkymmeneenkahdeksaan lähetetään valtiovarainvaliokuntaan eduskunnan seuraa täysistunto

on aivan selvä että vapaaehtoisuus on ainoa tie kuntaliitoksille ja sitä täytyy tukea ei niin että täältä määrätään mikä on kenellekin hyväksi

eli hallitus on vahvalla keskittämisen linjalla ja sitä me keskustassa emme hyväksy vaan me haluamme kantaa huolta kaikista suomalaisista asuinpaikasta riippumatta

kolmas reunaehto on se että alueiden erityispiirteet täytyy ottaa huomioon jotta me pystymme toteuttamaan tarvittavia palvelu uudistuksia eri puolilla maata

kuntien valtionosuuksien yksi perusperiaate on tietenkin se että kunnat joka puolella suomea kaikkialla suomessa pystyvät jotakuinkin samanlaiset palvelut tarjoamaan kuntalaisille

sehän se perusperiaate kaikella tavalla on ja siihenhän myöskin rahoituksen periaatteiden pitää ilman muuta nojautua se on ihan päivänselvä asia

se on menestystarina jolla kunnat ovat pystyneet tehokkaasti hoitamaan palvelutuotantoaan ja nimenomaan säästämään kustannuksia ja tätä pitää voida edelleenkin tehdä

maatalouden osio ja maaseudun osio on murheellista luettavaa

mihin on jäänyt se suomalaisen ruuantuotannon puolustaminen joka on aina ollut kirjoitettuna suomalaiseen hallitusohjelmaan kaikkiin muihin hallitusohjelmiin eu jäsenyyden aikana paitsi nyt tähän

kyllä kysymys herää väistämättä ovatko nämä nyt välttämättä oikeudenmukaiset vaiko eivät lisäävätkö ne eriarvoisuutta vaiko eivät ja pitävätkö ne yllään keskittämistä vaiko eivät

siihen maakuntamalli on aivan kelvollinen tapa toteuttaa ja ruotsissa on esimerkiksi aivan erinomainen esimerkki siitä kuinka tämä maakunnallinen toimintatapa on aikaansaatu ja mitä sillä on kaiken kaikkiaan aikaansaatu

puhemies

on pari asiaa jotka on joka tapauksessa tehtävä oltiin sitten tämän kuntauudistuksen lopputuloksena minkälaisessa tuloksessa tahansa

mihin on unohtunut se että nämä leikkauskaavailut joita nyt tässä esitetään vaikuttavat meidän edunvalvontaamme meidän neuvotteluasetelmaamme eun uudessa maatalouspolitiikan uudistamisessa

ja tuota syrjäisyyslisää jota täällä perustellaan ja vaikkapa työpaikkaomavaraisuutta molempia kriteereitä nyt muutetaan voimakkaasti

meidän kuntien palvelutuotannon ja yleensäkin julkisen puolen it järjestelmät elikkä meidän tietojärjestelmämme on saatava kerta kaikkiaan uudelle tasolle ja kuntoon

siihen meillä ei ole varaa ja siksi on tuo räikeä epäsymmetria joka hallitusohjelman kirjauksien ja esitettyjen käytännön toimenpiteiden ja voimavarojen osalta on

joka paikassahan sitä rakennetaan jotta elinkeinoelämälle luodaan mahdollisuuksia sijoittua ja luodaan niitä työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja

siellä on pelkkää leikkausta ei sitä mitä muuten puhutaan siitä että meidän pitää lisätä omaa energiantuotantoamme ja omavaraisuuttamme ja ilmastopolitiikan näkökulmasta myöskin edistää uusiutuvilla saatavaa energiaa

te sanotte että nämä uudet valtionosuuden jakokriteerit ovat tarkan tieteellisen työn tulosta tarkan tutkimuksen tulosta

toisinpäin onko siis nyt niin että kaikki ne kunnat jotka nyt saavat tämän uuden jakoperusteen mukaan vähemmän valtionosuutta kuin aikaisemmin ovat saaneet sitä siis toisin sanoen liikaa

siis tutkimuksetko osoittavat niin että nämä kunnat ovat saaneet liikaa tähän asti valtionosuuksia

ei se välttämättä tiedä sitä että kunnan koko riippuu siitä saadaanko siellä lääkäripalveluja tai saadaanko siellä lastenhoito tai vanhustenhuoltopalveluja

ja kun se on asettanut biotalouden merkittäväksi suomen uudeksi voimatekijäksi ja taloudelliseksi tekijäksi totta kai se tekee myös edellytykset sille että näin tapahtuu

totean vain että osa kunnista saa useamman veroäyrisentin verran vähemmän valtionosuuksia kuin tällä nykyisellä vielä voimassa olevalla jakokriteerillä

tästä hyvä esimerkki tai huono esimerkki on esimerkiksi vantaa joka ei ole pystynyt tuottamaan näitä palveluita ja irtisanoo omaishoitosopimuksia ja niin edelleen

liikenne on yksi niitä se on keskeinen osa jos eivät liikenneväylät ole kunnossa kyläteitä myöten yksityisteitä myöten ei biotalouden kehittymiseen tule semmoisia mahdollisuuksia kuin mitä tavoitellaan ja minkälaisia odotuksia sille asetetaan

kuinka moni

kun sanoitte että uusia palvelumuotoja tulee ja uusia tapoja tienpitoon rakentamiseen digitalisointi tulee vahvasti mukaan kuvaan pienet yritykset pääsevät sinne mukaan ja niin edelleen onko nyt jo joitakin hahmotteluja siitä mitä ne voisivat olla jotta me pystyisimme tämän uudistamisen ja erilaiset tavat toimia ottamaan käyttöön mahdollisimman pian

mutta edelleenkin pitää kysyä miksi tiedonantomenettely kun tiedetään jo että oppositiota ei alun alkaen haluttu valmisteluihin mukaan ja me olemme eri linjoilla tämän asian kanssa

tiedonannon ainoa tarkoitus on selvittää se onko hallituksella luottamusta vai ei ja tällä kertaa se luottamuksen osoitus on nimenomaan hallituspuolueiden edustajille että ne pysyvät rivissä ei sen takia että selvitetään parlamentaarisesti mistä jo tiedetään mikä se voimasuhde täällä tämän uudistuksen osalta on

kun pitkä siirtymäaika nyt todennäköisesti alkaa kohti vakuutuspohjaista korvausjärjestelmää silloin vasta alkaa vakuutustuotteiden suunnittelu

herra puhemies